mutta aivan lopuksi haluan todeta sen että toivottavasti tosiaan tämän lain myötä sitten mahdollisimman moni nuori viljelijä jos hänellä ei ole mahdollisuutta taloudellisesti tai muuten ei ole saatavilla siinä lähialueella peltoa jota ostaa tätä kautta vuokraamalla pääsee tosiaan ilman lisävelkaantumista tähän kyseisen peltolohkon viljelyyn ja sitten näin varmasti on että viljely on tehokasta

kysynkin onko sitä vapautta sen jälkeen kun otetaan ensimmäinen askel eli kun ensimmäinen viljelijä ryhtyy kokeilemaan muuntogeenisten kasvien viljelyä

täällä on hallituspuolueitten edustajia

suomen vahvuushan on ollut ja toivottavasti jatkossakin on maatalouden puolella se että meillä on puhtaat laadukkaat elintarvikkeet ja niiden jäljitettävyys on myös turvattu

omalta osaltaan kun nämä tilat ovat entistä tehokkaampia tavallaan myös voidaan huoltovarmuutta parantaa ja jossakin vaiheessa sitten toivottavasti myös nämä vuokrapellotkin siirtyvät kauppojen myötä asianomaisen viljelijän omistukseen

arvoisa puhemies

täällä suomi muodostaa yhtenäisen tukialueen osana uudistettua vihreämpää yhteistä maatalouspolitiikkaa

arvoisa puhemies

erityisen pettynyt olen kun tätä lakia on nyt käsitelty salissa

ensimmäisen käsittelyn aikana täällä salissa oli kolme keskustalaista vain yksi tavallaan lähes koko ajan ja nyt yksi keskustalainen kansanedustaja

mutta toivottavasti tähän sitten päästään siten että näitä heikennyksiä ei tehdä sitten toisella alueella

kyllä te keskustan puolella voimakkaasti olette puolustamassa automarketteja niin kuin tänään on kuultu mutta ette postipalvelujen tasapuolista saatavuutta haja asutusalueella

ne eurot tosiaan menevät niihin automarketteihin ja ovat lähikaupasta poissa mutta olisin odottanut että keskustalle tämä laki ja todella kunnollinen laki olisi ollut tärkeä

niin kuin näissä puheenvuoroissa on tullut esille tätä liikkumavaraa direktiivin osalta ei ole käytetty ja mitä tulee yleispalvelun tarjoajaan tähän mahdolliseen rahoitustarpeeseen niin jatkossakin sitä toki on yritettävä markkinaehtoisesti sieltä haalia

arvoisa puhemies

todella tilanne on jo tällä hetkellä se että siellä esimerkiksi jakelupaikkoja on häviämässä ja esityöt siirretään suuriin asutuskeskuksiin ja sitä kautta myös työllisyys ja työpaikat ovat vähenemässä itellan puolella

arvoisa puhemies

sinänsä sisältö on hyvä ollaan huolissaan yleispalvelun rahoituksesta ja sitten seurataan postipalvelujen laatua ja saatavuutta ja niin edelleen

mietinnössä todetaan huoli siitä mitkä jakeluhinnat ovat mutta todetaan vaan että se on muulla tavalla järjestettävä

eli itella on tavallaan sisällä siirtänyt rahaa kaiken kaikkiaan jakeluun haja asutusalueitten puolella ja sillä tavalla hinnat on pystytty pitämään kohtuullisina

arvoisa puhemies

hallituksen suuresti mainostaman kuntien talouden pelastuspaketin maksumiehet löytyvät suurelta osin kunnista

tuloveroprosentin korottaminen kuntapalvelujen leikkaaminen lisävelan otto kiinteistöprosenttirajojen nostaminen ja lomautukset sekä jopa irtisanomiset

kiinteistöprosenttirajojen nostaminen johon osin kunnat pakotettiin jo kun näitä rajoja muutettiin mutta muutenkin lisää asumiskustannuksia se on selvä ja myös vuokrakustannuksia

maa ja metsätalousvaliokunta painottaa mietinnössään vapaaehtoisen sopimisen tietä saimaannorpan suojelemisessa niin kuin juuri valiokunnan puheenjohtaja useampaankin kertaan totesi ja painotti tätä asiaa

kun ajatellaan kuntia niin siellä myös osa vuokrista joudutaan hoitamaan toimeentulotuen kautta ja tätä kautta myös kuntia rasitetaan mutta toki kunnat ovat hyvin erilaisia ja tämä kiinteistöprosenttirajojen nostaminenkin eniten vaikeuttaa niitten elämistä joilla tulot ovat vähäiset

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja jo selvitti tämän lakiesityksen sisältöä ja syytä tämän esityksen antamiseen

pääministerin ja valtiovarainministerin viesti kunnille on ollut tämä

on tässä todettava se että tätä lakiesitystä voi tervehtiä todella tyydytyksellä

laittakaa kulut kuriin

viljanen omassa puheenvuorossaan totesi mutta näitä palveluja hyvin monella tavalla ja kustannustehokkaasti on pyritty toteuttamaan

valitettavasti suoria valtionosuuksia niitten lisäystä ei hallituksesta luvata

asiantuntijakuulemisessa kävi myös selville että rajoitusten valvonta onnistuu parhaiten vapaaehtoisten sopimusten kautta

kun niin työtulo kuin eläketulovähennystä korotetaan ja kunnat tällöin menettävät niin näissä kuntaliiton alustavista laskelmista voi päätellä sen että esimerkiksi joku uusimaa ilman tätä lakiesitystä olisi voittaja samoin itä uusimaa ahvenanmaa kanta häme ja suurimmat menettäjät löytyvät alueelta keski pohjanmaa pohjois karjala kainuu etelä savo

on todettu vaan että valtio voi harkita valtionosuuksien korottamista mikäli kunnissa saadaan hyvin maltillinen palkkaratkaisu kolmeksi vuodeksi

metsähallituksella on vain muutama erävalvoja erätarkastaja ja poliisinkin valvonta tapahtunee tuolla saimaalla useimmiten muun vesiliikenteen valvonnan yhteydessä

kun osakaskunnat ja kalastusalueet ovat hankkeessa mukana vapaaehtoisten sopimusten myötä myös valvonta on tehokkainta

kelamaksun poistaminen kunnilta on sinänsä positiivinen päätös mutta tämäkin maksu viiveellä siirtyy kuntalaisille

vastaavasti jos tarkastellaan asukasluvuilla niin pienimmät kunnat olisivat suurimpia menettäjiä ja suurimmat suurimpia voittajia

tämä on käytännössä nähty ja koettu parhaaksi muun kalastuksenvalvonnan kohdalla eri puolilla suomea myös muun muassa kotivesilläni pielisellä

ympäristö ja energiaveroja korotetaan ja kevyen polttoöljyn ja sähköveron nostaminen jopa kaksinkertaiseksi nostaa asumiskuluja

kuten valiokunta mietinnössään toteaa kalastuksen valvontaan liittyvää yhteistyötä metsähallituksen poliisin kalastusalueiden ja osakaskuntien välillä on edelleen tiivistettävä

eli tämä kohtaantumisongelma on ollut tässä ja nyt tämän lakiesityksen myötä tullaan jälkikäteen nämä oikaisemaan ja päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen

kalastuslain kokonaisuudistus on parhaillaan käynnissä

se parantaa rahoituspohjaa hyvin eri lailla kunnissa ja toisaalta esitetyllä jako osuuden tarkistuksella tämä verokertymä jää kunnissa reilusti nykyistä tasoa alemmaksi

valiokunta toisessa lausumassaan tähdentää että lakiin lisätään pikaisesti mahdolliset saimaannorpan suojelusopimusten rikkomiseen liittyvät seuraamussäännökset

vielä kerran on todettava se että todella hyvä että näin menetellään koska tämän myötä korjataan tämä selkeä vääryys että ne joilla tavallaan menee kaikista huonoiten joilla se rahan tarvekin on suurin menettäisivät tässä

toki kalastuslain valvontaa ja rangaistuksia koskevien säännösten uusimisen yhteydessä on pidettävä huoli siitä että ei sorruta ylilyönteihin

sosialidemokraatit esittävät omassa sillanrakennusohjelmassaan kolmeksi vuodeksi kuntatalouden ja sen myötä palveluiden turvaamiseksi muun muassa verotukseen seuraavia muutoksia

yleiskeskustelun päätynyttä sillä yksityiskohtien käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön eniten

rikkomukset eivät läheskään aina ole tahallisia

edelleen esitämme kunnille osuutta henkilöiden pääomaveron tuotosta ja kunnille jäteveron tuoton siirtämistä

varmasti siinä riittää työtä osakaskunnille kalastusalueiden edustajille matkailuyrittäjille paikallisille liikkeille joissa kalastusvälineitä myydään julkiselle sanalle ja niin edelleen

valtionosuuden korottamiseen niin opetustoimessa kuin sosiaali ja terveydenhuollossa olemme omissa varjobudjeteissamme ja niin myös tässä osoittamassa lisärahoitusta

ensinnäkin mielestämme tämä kohdennus on vääränlainen ja mikä tässä eniten ihmetyttää on että velkarahalla näitä veronalennuksia sitten annetaan ja en usko että niillä kysyntää kasvatetaan sillä tavalla kuin on odotettu

niinpä esimerkiksi muutama viikko sitten uutisoitu ikävä tapahtuma kuutin kuolema katiskaan vai oliko se katiskarysään ainakin osassa lehdistä julkituotiin siinä sävyssä että rike rikkomus olisi ollut tahallinen

aivan hyvin voi olla niin että tieto tämän katiskarysän nielun suurimmasta leveydestä huomioon ottaen sen mahdollinen periksiantaminen venyminen ei ole ollut kalastajan tiedossa

uusien lakien valmistelussa tulisi mielestäni kiinnittää huomiota myös siihen mitkä ovat sitten todelliset kustannukset kun asianomainen laki on voimassa

no ei varmasti norpankaan mutta varmasti jatkossa sitten esimerkiksi myynnistä tällaiset pyydykset poistetaan

ainakin kiirii sellaista tietoa esimerkiksi että tällä hallituskaudella on päätetty ainakin yksi laki jonka kustannuksista jo täällä keskusteluvaiheessa oli erilaisia näkemyksiä ja nämä kustannukset näyttävät leijonanosalta kohdentuvan kunnille

totean vielä näistä tarkennuksista en toista mitä valiokunnan puheenjohtaja sanoi että siellä lisättiin tänne sana elinvoimaisena eli uhanalaiseksi määritellyn eläinlajin elinvoimaisena säilyttämiseksi ja edelleen lisättiin lajin suotuisan suojelutason saavuttamiseksi

eli näillä lisäyksillä tavallaan alennettiin sitä kynnystä että näihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jos ei vapaaehtoisten sopimusten kautta niin sitten asetuksen myötä jolla kielto kalastusrajoitus annetaan

arvoisa puhemies

todettakoon että saimaannorpalle laaditaan parhaillaan myös ympäristöministeriön johdolla laajapohjaista uutta suojelustrategiaa

saarinen sanoi sen ääneen tuossa jokin aika sitten millä tavalla varmasti monet muut etelä suomen kansanedustajat ajattelevat jotenkin näin

arvoisa puhemies

tähän mietintöön liittyy eriävä mielipide ja ed

jos ajatellaan eri paikkakuntia ja eri alueita suomessa niin niiden saavutettavuus on elinkeinoelämän kannalta erittäin tärkeä mutta myös niitten asukkaitten kannalta

tältä osin pidän tätä esitystä epärealistisena koska kyllä sen vahingon mittaaminen monellakin tavalla on vaikeaa mutta toki ymmärrän ed

jos yksinomaan liikenneinvestoinnit kohdennettaisiin sillä tavalla panostuotos ajattelulla että kuinka paljon alueella on asukkaita niin toki jäisimme ilman niitä vähäisiäkin muruja mitä on näitten vuosien aikana osoitettu muualle

rajamäen huolen vapaa ajan kalastajien harrastuksen vaikeutumisesta

kyllä itsellekin se erittäin tärkeä on mutta tällä hetkellä tätä tilannetta ei ole tuolla pielisellä

näillä kielloilla ja rajoituksilla on ainakin joissakin tapauksissa myös vaikutus matkailuyrittäjien loma asuntojen vuokraustoimintaan

siinä mielessä kyllä olen täysin eri mieltä

niin kuin on todettu ammattikalastajille tullaan korvaamaan täysimääräisesti saimaannorpan suojelusta aiheutuvat menetykset

saarisen toteamuksesta

toki ymmärrän sen että suurin osa näistä panostuksista kohdistetaan etelä suomeen koska täällä myös ovat liikennetiheydet suurimmat

mutta niin kuin tiedämme kaiken kaikkiaan nämä väyläinvestointeihin kohdennetut rahat ovat auttamattoman pienet ja nyt sitten hyvin monilla alueilla tämä liikenneverkon kunto rapautuu erittäin nopeasti

lainaan ympäristövaliokunnan lausuntoa vain yhdeltä osin

kalastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä tuleekin selvittää tulisiko kalastusrajoitusten antamisvaltuutta laajentaa myös muihin kuin pelkästään luonnonsuojelulain nojalla uhanalaisiksi määriteltyihin eläinlajeihin

täällä on hyvin paljon puhuttu perusväylänpidosta ja tosiaan lähes kaksinkertaisia pitäisi näiden rahamäärien olla että edes niin tiepuolella kuin ratapuolellakin tämä kunto näillä väylillä säilyisi entisellään eli korjausvelka ei kasvaisi

nimittäin päätösvallan on oltava mielestäni kalastusalueella sillä siellä on tieto ja taito siellä on asiantuntemusta siellä pystytään nämä paikalliset rajoitukset sitten näiden kalalajien osalta tekemään

sillä on vaikutusta junien täsmällisyyteen se on turvallisuustekijä muitakin häiriöitä on sen seurauksena

mutta kun katsomme eteenpäin ja tiedämme minkälaisia taloudellisia haasteita meillä on on hyvin vaikea uskoa että tässä päästäisiin parempaan jollei näitä muita rahoitusmuotoja pystytä järjestämään ja niistä päättämään ratkaisevasti tätä väyläverkkoa kunnostamaan

me emme tiedä sitä sisältöä mikä näissä tiedonannoissa on ja toisaalta näitä huomautuksia käytetään toki sitten täällä keppihevosena omien tarkoitusten läpiviemiseksi

arvoisa puhemies

tosiaan täällä on puheissa viitattu eri edustajat suuriin kaupunkeihin

edelleen tämä suotuisan suojelun taso

mielestäni olipahan kunnan koko mikä hyvänsä meidän pitäisi pystyä näitä joukkoliikennemäärärahoja nostamaan

nimittäin jos olemme huolissamme myös ilmastonmuutoksesta niin toki näillä haja asutusalueilla joilla nytkin näitä määrärahoja hyvin ratkaisevasti ollaan pienentämässä ei kuntien kantokyky kestä sitä

ne joutuvat jo nyt satsaamaan rahaa huomattavasti enemmän muun muassa koulukuljetuksiin ja sitten kuntakeskusten ulkopuolella asuvien vanhusten ei näihin tietoihin asuville vanhuksille mahdollistamaan tietyt käynnit kuntakeskuksissa ja tällä kaikella on rajansa

ok jokainen meistä hyväksyy että suojelu on kestävällä pohjalla mutta otan esimerkiksi ilveksen

eli vuodesta toiseen tämä suotuisan suojelun taso on noussut

joukkoliikenteen tukea erityisesti harvaan asuttujen alueitten joukkoliikenteen tukea on leikattu viime vuoden kesäkuussa ja myös tulevana kesäkuuna sitä tullaan leikkaamaan

niin kuin debatissa totesin toki tätä joustavuutta pitäisi saada yhteiskunnan kustantamiin kuljetuksiin eikä näistä eri rajoista pitäisi tiukasti pitää kiinni ja myös näitä mahdollisuuksia kuljetusten yhdistämiseen mutta siinä pitäisi toimia nopeasti

arvoisa herra puhemies

äskeisessä puheenvuorossani totesin olevani pettynyt erityisesti keskustapuolueen hampaattomuuteen ja toimettomuuteen tämän postilain kohdalla

vielä on todettava se että jatkossa todennäköisesti kun nyt puhutaan välitavoitteista toivon että olen väärässä tämä rajoitus jollakin aikavälillä tulee koskemaan koko saimaata ja toki myös kun on tämmöinen kehittämishanke tehty pyydysten osalta niin varmasti pyydysten hinnatkin tulevat nousemaan mutta toki on hyvä että mietitään näitä uusia mahdollisia pyydyksiä

toisaalta kun tarkemmin ajattelee niin tämä keskustapuolueen ja keskustalaisten edustajien menettelyn ymmärtää kun muistaa kihlakuntauudistuksen joka tällä vaalikaudella oli samoin haja asutusalueitten joukkoliikenteen alasajon ja niin edelleen

arvoisa puhemies

tämä on vastoin joukkoliikenteen kehittämistavoitteita vastoin kansalaisten tasa arvoista kohtelua ja kansalaisten palvelujen tasa arvoista saatavuutta

aivan lopuksi arvoisa puhemies

meillä jokaisella niin puhujallakin on vilpitön tarkoitus suojella saimaannorppaa ja tässä työssä sopiminen on ensisijainen

se tietäisi määrärahojen pienenemistä kolmanneksella ja sitä kautta erittäin monien junavuorojen lakkauttamista ja sillä tavalla myös alueitten saavutettavuus edelleen huononisi

jos vapaaehtoinen sopiminen ei onnistu niin silloin todella sitten tämä asia hoituu valtioneuvoston asetuksella

siellä sanotaan että ei saa tällä postilailla vaarantaa paikallislehtien jakelua ja todetaan että valiokunta on ottanut erittäin hyvin esille tämän paikallislehtien tilanteen

lakialoite koskee lukiolaisten ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuen tarkistamista

arvoisa puhemies

tämä koulumatkatukihan korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia ja kela maksaa tätä koulumatkatukea näille ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa opiskeleville

en minä ainakaan sieltä löydä mitään konkretiaa tähän paikallislehtien todella uhkaavaan tilanteeseen kun jakelukustannukset ovat kallistumassa kymmeniä prosentteja ja sitä kautta uusia paikallislista on jo menemässä osa paikallislehdistä joutuu sitten tämmöisten isompien lehtiyhtiöitten syliin ja tätä kautta tämmöinen moniarvoinen tiedonvälitys on vaarantumassa

kun vähitellen näitä rajavartiolaitoksen henkilökunnan valtuuksia on tavallaan lisätty niin kyllä muistan että näitten vuosien varrelta kun nyt on vähitellen tätä työtä tehty ja tarkennettu näitä valtuuksia poliisin puolella oli erittäin suurta ennakkoluuloa

puheenvuoroni alussa viittasin julkisen liikenteen vähenemiseen ja viime kesänä yhteydenotot opiskelijoitten taholta ja heidän vanhempiensa taholta kasvoivat erittäin rajusti

eli minusta täysin sanahelinää on ollut se mitä siellä hallituspuolueet sallivat tähän mietintöön kirjata

tulen alueelta pohjois karjalasta

nythän toki hyvin monella paikkakunnalla julkinen liikenne on varsin hyvä ja tätä joukkoliikennetukeahan lisättiinkin suuriin kaupunkeihin joissa toki lukiolaiset voivat käyttää näitä julkisen liikenteen palveluja

se on ollut erittäin toimivaa

valitettavasti vuosien varrella henkilökuntaa on molemmilla puolilla hyvin rajusti vähennetty eikä vähiten viime vuosina liittyen tuottavuusohjelmaan ja tämä yhteistyö on tullut entistä tärkeämmäksi

rajavartiolaitoksen henkilökunta työntekijät on ollut erittäin tärkeä asia siellä rajaseudulla jo vakituisten asukkaitten turvallisuuden kannalta

nyt tässä on tosiaan jätetty vastalause liittyen tähän tuottavuusohjelmaan ja ihan aiheellisesti

mutta arvoisa puhemies tämä lakialoite on tehty koskien juuri niitä opiskelijoita jotka eivät pysty käyttämään tätä julkista liikennettä ja eivät ainakaan koko tälle koulumatkalle

kuitenkin haluan vielä viitata tähän poliisihallinnon muutokseen joka astui voimaan tämän vuoden alusta

kyllä käytännössä on nähty jo että byrokratia on lisääntynyt ja valitettavasti kentällä toimijoitten määrä vähentynyt

mahdollisuuksia on vanhempien tai oma auto jos ikää on riittävästi ja toki myös taksin käyttö mutta se tulee todella kalliiksi ja joillekin tietysti myös juna on mahdollisuus mutta hyvin harvoissa tapauksissa

koulutus palaverit ovat maakuntakeskuksessa ja myös paperipuolella tämmöistä turhaa kierrätystä on niin että valitettavasti nämä ennakkoluulot ovat toteutuneet